olen joskus miettinyt olisiko se kokonaispalkkaus joka sisältäisi edustajalle oikeuden palkata kokonaissummalla avustajan sopivan tasoisen sopivan taitavan tietyt asiat hallitsevan kuten nyt euroopan unionissa on käytäntö nykyistä parempi malli

niin sanottu postin kirjejakelu joka pääsääntöisesti toteuttaa toimintaansa viitenä päivänä iltapäivisin jakamalla se laatikkoihin ja sitten poikkeuksena moneen moneen muuhun maahan suomessa on sanomalehtien varhaisjakelu valtaosassa suomenmaata

postilakia käsiteltäessä minulle ainakin tuli sellainen vaikutelma että tätä digitalisoitumisen

verkon hyväksikäyttö ei arvostettu yhtä paljon kuin aikaisempien työtapojen ja työpaikkojen säilyttämistä ei arvostettu tätä digitalisoitumisen ja verkon hyväksikäyttöä joka kuitenkin aikanaan olisi muuttunut järkevimmiksi työpaikoiksi ja siten parantanut koko kansan tuottavuutta

voisi olla mutta tämä nykyinen järjestelmä on minun mielestäni eettisesti vähintäänkin arveluttava kun työnantaja on ilmeisen hidas ymmärtämään että työn vaativuus tehtäväluokittelun osalta olisi syytä käynnistää

suuri periaatteellinen kysymys on se voitaisiinko nämä kaksi jakelujärjestelmää yhdistää koska jakajien määrä tässä nykyisessä järjestelmässä on niin suuri

enkä nyt pidä sinänsä huonona sitä että palkkaustakin voitaisiin keskimäärin nostaa koska hyvä palkkaus johtaa ennen pitkää siihen että tänne saadaan korkeatasoista avustajakuntaa

valiokunnissa ja muussa oleva osaamisen taso heijastuu mietintöjen kautta ennen pitkää myös valtioneuvoston kannanottoihin ja siinä mielessä tuntuu että olisikohan nyt jälleen kerran vähän lyhytnäköisesti ajateltu että muutaman euron säästö on tämän kansakunnan kilpailukyvyn kannalta aivan ratkaiseva tekijä

sen sijaan varhaisjakeluun saattaa vielä löytyäkin koska se on sellaiseen vuorokauden aikaan tehtyä työtä että se on paremmin palkattua ehkä kuin tämä normaali postinkanto

siellä fakkeihin heitettiin sen paikkakunnan posti

kyllä tämä logistiikan hallinta itellalla on maailman huippuluokkaa mutta ydinkysymys on pystymmekö johtamaan tätä järjestelmää siihen että varhaiskantoon sanomalehtien varhaiskantoon voidaan yhdistää se postiliiketoiminta

arvoisa herra puhemies

olen usean vuoden ajan pohtinut onko tällaisessa harvaan asutussa maassa kuin suomi syytä verottaa liikennettä ja polttonesteitä niin voimakkaasti koska se johtaa siihen että haja asutusalueella jolla matkakustannukset ovat kaikista korkeimpia elämisen kokonaiskustannukset nousevat sellaiselle tasolle että ihmiset alkavat muuttaa taajamiin ja vähitellen kaupunkeihin jolloin maan asuttaminen kokonaisuutena vaikeutuu

arvoisa herra puhemies

lauri oinosen vaatimus että näitä postitoimipaikkoja olisi myös harvaanasutuilla paikkakunnilla olisi käytännössä helpommin toteutettavissa

mielenkiintoista tässä asiassa on kuitenkin ruotsin käyttäytyminen kun se nimenomaan pitääkseen yritystoiminnan ruotsalaisten käsissä poisti edustaja saarisen mainitsemat molemmat verot ja siirtyi nimenomaan myyntivoiton verotukseen silloin kun yhtiö myydään

polttonesteet ja auto ovat helppoja verotuksen kohteita mutta osaoptimointina niiden veropohjana käyttäminen voi olla vaarallista juuri tämän kokonaistaloudellisen ajattelun kannalta

tällaista arviointia mielestäni ei ole tehty mutta eurooppalaisittain rautatieliikenne onnistui muutaman kymmenen vuoden ajan lobbaamaan niin voimakkaasti kiskoliikenteen puolesta ja kumipyöräliikennettä vastaan että näitä jälkiaaltoja tässä edelleenkin kärsitään

ruotsissa myös sukupolvenvaihdokset sen johdosta alenivat ehkä kymmenellä vuodella

se että verotetaan perinnöstä on kassatilanteen kannalta aivan toisenlainen tapaus kuin se että todella raha vaihtaa omistajaa

minun mielestäni ruotsin pohdintaa kannattaisi kyllä käydä läpi koska aidosti verokilpailussa ollaan

jos verottaminen johtaa kotimaisen työn karkaamiseen ja suomalaisten yritysten omistajasuhteiden menettämiseen niin silloin on maksettu aika paljon välillistä perintöveroa

kun itse olen edustajana tullut valituksi uudenmaan läänin vaalipiiristä olen moneen kertaan kiinnittänyt huomiota siihen että vaalipiirin alueella olevat kunnat ovat kovin erilaisia

venäläisturistit haluavat tietysti että majoitusta on saatavilla mutta tulevat tänne ostoksille ostavat lahjoja lapsilleen ja itselleen ostavat kodintarvikkeita vaatteita asusteita kemikaaleja kemikalioita silmälaseja haluavat tietysti että kylpylä on hotellin yhteydessä jos sellainen on auki

helsinki tietysti on oma vaalipiirinsä ja monta kertaa on käyty keskustelua siitä pitäisikö vantaan ja espoon kuulua samaan vaalipiiriin

ne muodostavat saman alueellisen kokonaisuuden ja yhteisen työssäkäyntialueen ja asiat jotka näitä kolmea kaupunkia koskevat ovat hyvin samankaltaisia

pysyvä oikeus loppiaiseen olisi suomalaiselle elinkeinoelämälle tervetullut eikä poikkeuslailla säädetty epävarma oikeus jolloin myöskään turisti ei tiedä mitä siellä kohdemaassa on tarjolla

sen jälkeen jos aletaan pohtia sitten vaalipiirien äärirajoilla olevia kuntia hankoa ja liljendalia pyhtäätä ja ruotsinpyhtäätä tai sitä aluetta loviisaa tilanne muuttuu täysin erilaiseksi

samoin sitten tämä nykyaikainen torppari jota kutsutaan erikoisliikkeen omistajaksi joka on vuokratiloissa kauppakeskuksessa se epäkohta pitäisi kyllä korjata inhimillisyyden nimissä välittömästi

tämä vantaan ja espoon kuuluminen tähän yhteen vaalipiiriin jossa väkiluku per kunta vaihtelee satakertaisesti aiheuttaa sen että espoosta ja vantaalta oleville ehdokkaille on ylivertaisen helppoa pelkästään oman kunnan äänillä tulla valituksi kansanedustajaksi

tämä aiheuttaa vastaavasti sen että pienemmistä syrjemmällä olevista kunnista on äärimmäisen työlästä ja tuskallista mutta myös kallista tulla valituksi koska on pakko käyttää huomattavaa määrää lehtiä

tämä on minun mielestäni täysin kohtuuton tilanne jonka johdosta saattaa vielä käydä niin että sekä perinnön saaja että perinnön luovuttaja muuttavat ruotsin puoles vaatteeksi

arvoisa herra puhemies

minua hätkähdytti nyt jo eläkkeellä olevan kenraaliluutnantin toteamus vajaa kymmenen vuotta sitten jolloin hän totesi että alkuperäisessä tekstissä ottawan sopimuksessa tarkoitettu miina ei ole sellainen kuin suomen armeijan käytössä olevat maamiinat pääsääntöisesti ovat

siinä mielessä on toivoa että kun kuntarakenne tässä etenee ja metropolihallinto etenee saattaa tietysti olla että koko uudenmaan vaalipiiri pohditaan vielä uudestaan

silloin olisi toivottavaa että asiassa saataisiin aikaan joku ratkaisu joka olisi kohtuullisempi ja tasapuolisempi koko alue

arabian sodassa pelkästään se että arabit heittivät kuorma auton lavalta miinoja hidasti hyökkääjän etenemistä merkittävästi

arvoisa rouva puhemies

suomen pitkä raja tarkoittaa sitä että miinoitetulla tekniikalla ja taktiikalla voidaan hidastaa hyökkääjän etenemistä ja siirtää joukkoja sinne missä niitä tarvitaan

kyllä kai me muistamme varsin hyvin että talvisotaan ei ollut sen suuremmin varauduttu koska viisaat ihmiset olivat sitä mieltä että ihmiset eivät ole niin tyhmiä että käynnistäisivät uuden sodan

sen jälkeen saksa on päässyt kasvu uralle

suomessa nokia hämäsi koko yhteiskunnan valtaapitävät niin työntekijät kuin työnantajat että meillä olisi siihen elintasoon pysyvä oikeutus

niinpä rajamäen tehtailla tehtiin edelleenkin kuuluisia molotovin cocktaileja joilla kyllä heikompia panssareita pystyttiin tuhoamaan mutta ei enää seuraavaa polvea

kun nokia menetti markkinaosuutensa suomen talous rojahti

me olemme olleet tässä ongelmassa nyt noin kahdeksan vuotta emmekä näytä kovin helposti pääsevän ulos ellemme onnistu sopeuttamaan meidän kustannuksiamme ja tuottavuuttamme sille tasolle että meidän tuotteemme kävisivät kansainvälisillä markkinoilla paremmin kaupaksi kuin nyt

jos ajatellaan sitten eri valtioita niiden rajoja myös venäjän rajat ovat sellaisia että minä en ikinä usko siihen että venäjä tulee luopumaan maamiinoista

heillä on niin paljon erilaisia tilanteita joissa maamiina selektiivisenä puolustaja aseena on tarpeellinen osa arsenaalia

missä yhteydessä millä lailla minkälaisia kausaliteetteja syntyy

se että kehitysmaissa edelleenkin varmaankin jatkossakin käytetään miinoja johtuu niiden hyvästä hintalaatu suhteesta silloin kun niitä käytetään sotilaalliseen tarkoitukseen

se ero supistuu lähes olemattomaksi

kaikilla aseilla myös merimiinoilla voidaan tuhota siviiliväestöä niin kuin suomenlahdella toisen maailmansodan loppuvaiheessa traagisesti tapahtui

luulen myös tästä kansainvälisestä suomen asemasta että suomen urheilujoukkueen saavutukset viime viikolla ovat suurempi uhka meidän imagollemme kuin meidän maamiinapolitiikkamme

suomessa on sotilasasemia jotka ovat erikoistuneet siihen että seuraavat kunkin maan sotilaallista valmiutta ja tilannetta ja jokainen yleensä everstin arvoinen sotilasasiamies ymmärtää että suomen geopoliittinen asema suosii maamiinojen käyttöä ja teknisesti ja taloudellisesti ne ovat myös sellainen osa jota voidaan kotimaassa tarpeen tullen valmistaa

se että täällä vedotaan aiemmin tehtyyn väärään päätökseen ja johdonmukaisuuden johdosta ollaan edelleen väärän päätöksen takana on sinänsä absurdi ajatus ja jos tällaisen vastauksen käytännön filosofian approbatur kurssilla kirjoittaa tekstivihkoon tulee varmasti improbatur

tarkastusvaliokunnassa käsiteltiin lähinnä virolaisten yritysten toimenpiteitä ja rekisteröitymistä palkanmaksua ja veron keräämistä varsin perusteellisesti ja päädyttiin sitten tällaiseen tunnisteeseen jota täytyy työmaalla käyttää mutta jos ei ole työssä niin tätä tilannettahan ei synny

näin lakiin tuli aika ankara este tämäntapaiselle työlle rekistereiden yhdistämisestä ja siitä lähtien se on vaikeuttanut myös julkista sektoria

minun mielestäni se tietosuojalaki pitäisi käsitellä uudestaan ja mieltää siten että julkinen sektori on yksi joka hallitsee yhtä rekisteriä vaikka ne olisivat sitten eri rekistereissä jolloin tämä ristiinajaminen ja seuranta olisi myös ulkolaisen työvoiman osalta huomattavasti helpompaa

sellaiset organisaatiot joissa työnantaja on ainut maassa esimerkkinä mainittakoon nyt vaikka armeija usein seurakuntajärjestelmät miksei yliopistotkin kaikkiin näihin sisältyy se että työnantajalla on lähes kaikki työtehtävät sillä toimialalla vaikutuspiirissään ovat yleensä hitaampia mukautumaan sellaiseen asiantuntijaorganisaatioon jollaisena pidän eduskuntaa ja ennen kaikkea kansanedustajia yhdessä avustajien kanssa he joutuvat ottamaan kantaa uusiin asioihin

arvoisa herra puhemies

silloin kyllä nämä erilaiset työtutkimukset viittaavat siihen että tasa arvoinen ihmisarvoa kunnioittava työskentelytapa yhdessä johtaa myös parempiin tuloksiin kuin selkeän hierarkkinen malli

mutta työelämä monilta osin joutuu sitten oikomaan ja omassa elämässäni olen tottunut siihen ja oman talouteni kannalta havainnut paremmaksi sen että vaikka olen ollut omistaja ja toimitusjohtaja ja kaikki ovat tienneet että viime kädessä tuo päättää jos haluaa kaikista

hyvä niin että tästä on päästy eroon

en tiedä voi olla että öisin on joillekin postinkantajille sattunut joitain turvattomuustilanteita mutta liikennettä on vähemmän jakelu menee paljon vaivattomammin pysäköintimahdollisuuksia harvaan asutulla alueella tai taajamissa on paremmin

sellaista ihmistä ei ole tullut vielä vastaan joka ei tietäisi jotain enemmän kuin minä ja jota minun ei kannattaisi hyödyntää jos se on jotenkin vain sovellettavissa

mutta tämä kahden kerroksen kohtelu tekisi mieli sanoa että täällä on yksi kerros vielä välissä ei ole tälle eduskunnan arvovallalle oikein eduksi

kun kysymys on kuitenkin tuottavuudesta ja uudistavuudesta niin pidän järkevänä sitä että asia nopeasti tulee varmaankin aikanaan tulee moneltakin taholta tutkituksi

andersbölessä tai anttilassa niin kuin suomeksi sipoon pientä kylää sanotaan on jo digitalisoitumisen ja skannauksen avulla osa niistä postitoiminnoista siirretty verkkoon jotka perinteisesti ovat olleet jakelua

arvoisa herra puhemies

joka tapauksessa näiden uusien innovatiivisten ratkaisujen merkitys haja asutusalueella tulee olemaan varmaan vielä suurempi koska veikkaan että perinteinen postinjakaja alkaa hoitaa myös monia muita tehtäviä saman käynnin yh teydessä jolloin saadaan sitä kautta myös tuottavuutta ja palvelutasoa maaseudulle

jos naapuri jättää omat rakennuksensa tai niihin liittyvät tonttialueet täysin hoitamatta sillä on välitön vaikutus naapuristossa olevien kiinteistöjen arvoon

kohde yritys tai yhteisö tai kotitalous yleensä pystyy vetkuttelemaan myös toiset useat vuodet ennen kuin asiaan saadaan muutosta

sen johdosta minun mielestäni tähän asiaan olisi muiden taloudellisten etujenkin ollessa merkittäviä syytä puuttua

liikunnalla ja urheiluseuroilla ja harrastuslajien organisaatioilla yleensä on kyllä tällainen paikallinen funktio

ne ylläpitävät yhteisöllisyyttä ja luovat sosiaalisia tilanteita jotka valmentavat nuoria mutta myös vanhemmalla iällä antavat järjestötehtävissä paljon mahdollisuuksia

henkilökohtaisesti olen kiitollinen siitä että täällä mainittiin pesäpallo joka kansallisena lajina nyt lienee ainoa jossa suomalaisilla on päätösvalta aina sääntöjä myöten

arvoisa herra puhemies

tuuli sinänsä ei maksa mitään mutta tuulivoimalan rakentaminen maksaa ja tuulivoiman talteen ottaminen se on sitten erityisen vaikeaa

yhdysvalloissa missä minulla on loma asunto siinä kaupungissa sakotetaan jos ruoho on leikkaamatta yli kaksi viikkoa jos on yli neljä viikkoa niin sinne tulee kaupungin puolesta leikkaaja ja lasku on kyllä sitten sen mukainen

ne antavat erityyppisille ihmisille aivan eri tavoin mahdollisuuden osallistua lajiin kuin esimerkiksi koripallo tai joku muu jossa stereotyyppinen pelaaja on selvästi nähtävissä

ainoa käyttökelpoinen näköpiirissä oleva vaihtoehto on että autokannasta ensi vaiheessa henkilöautot myöhemmin myös muut voitaisiin käyttää varastointikohteena

siis tuulivoima silloin kun sitä on saatavilla varastoitaisiin näiden autojen akkuihin

eli eri maissa tässä asiassa on tuntuvasti tiukempi normisto käytössä kuin suomessa

kaikissa näissä kuntauudistuksissa joita on ollut tilaisuus seurata on uskottu siihen teollisuudessa kylläkin todeksi osoittautuneeseen asiaan että määrän kasvaessa yksikköhinta alenee

oikeastaan haluan vain kiittää edustaja anna kontulaa pitkäaikaisesta työstä tämän asian tiimoilta

toisin sanoen veisi pari vuotta ennen kuin tällä kevennetyllä yhteisöverolla saataisiin luotua sellainen käyttöpääoma jolla yritys pystyisi työllistämään yhden ihmisen

arvoisa herra puhemies

tämä on ainoa tapa jolla tuulivoima sinänsä voitaisiin saada järkevästi käyttöön ja kannattavaksi

edellisen laman seurauksena kymmenettuhannet yrittäjät joutuivat vahvan markan politiikan epäonnistuttua konkurssiin ja silloin tätä asiaa pohdittiin aika laajasti koska se oli jo suurten joukkojen ongelma

olen usean vuoden ajan seurannut teidän kirjoituksianne ja nyt kun laki on täällä haluan myös kiittää oikeusministeriä siitä että olette oman käsitykseni mukaan tuonut varsin hyvin valmistellun lain tänne eduskunnan käsittelyyn

muussa tapauksessa vastaava kapasiteetti on rakennettava koska silloin kun on tyyntä tuulta ei ole eikä tuulivoimaa ole jos ei sitä ole ennestään varastoitu

vantaa joka kaiken järjen mukaan sijaitsee maan logistisessa keskuksessa on velkaantunut ja oikeastaan täytyy ihmetellä kuinka voi olla näin ristiriitainen tilanne vahvan peruskunnan ja lopullisen tuloksen välillä

silloin todettiin että suomalainen konkurssilainsäädäntö poikkeaa ankaruudessaan merkittävästi siten että yrittäjä joka todella joutuu konkurssiin on käytännössä toimintakyvytön sen konkurssin suhteen ja tässä yhtey dessä todettiin että ruotsin lainsäädäntö poik keaa tästä siten että siellä on niin sanottu konkurssiasiamies joka valvoo sitä että konkurssiin joutuneen yrityksen tai yrittäjän omaisuutta ei myydä alihintaan eikä sillä voida keinotella

sitä kautta voisi aina sanoa että yrityksen kassavirta valtion ja julkisen sektorin on ensisijaisesti palkkaverotus ja siihen liittyvät muut veronluonteiset kulut joita yritys ei voi välttää

arvoisa herra puhemies

mutta sinänsä voisi sanoa että se on ainoa tiedossani oleva mahdollisuus saada korkeaa osaamista sisältävää vientituotantoa nopeasti

monissa työyhteisöissä varsinkin julkisella sektorilla joissa on esimerkiksi opettajia paljon kyllä on sitten arvioitu eri aineiden vaativuustaso tuntimäärät ja palkitaan vielä lisäansiosta oli se kielitaitoa jotain musiikin hallintaa tai vastaavaa

markkinoitakin oletan sen takia tulevaisuudessa olevan jos saksa ylipäätänsä pystyy panemaan toimeen edes osan niistä päätöksistä jotka se ydinvoimaloiden alasajojen osalta on jo tehnyt

pankit ja finanssisektori ovat jatkuvasti esittäneet kritiikkiä sitä kohtaan että konkurssilainsäädäntöä modernisoitaisiin ja väittäneet että niin sanottu holtiton velanotto lisääntyisi ja sitä kautta pankkien luottotappiot lisääntyisivät

se mikä täällä pitää vain hyväksyä on että työnantajan tulee käsitellä työvoimaansa oikeudenmukaisesti ja sen arvoa kunnioittaen myös siten että työtehtävistä suoriutuminen ja se vaativuus joka niihin sisältyy heijastuu saman talon muissa tehtävissä oleviin vastaavalla oikeudenmukaisella tavalla

tässä vaiheessa yrittäjä joka on perustanut usein yrityksensä oman varallisuuden parantamiseksi voi siirtää osingon muodossa olevaa varallisuutta muihin tuottokohteisiin

no pankkien luottotappiot ovat kyllä aika teoreettisia kun suomessa ei taida olla ainuttakaan pankkia joka unohtaa niin sanotut turvaavat vakuudet silloin kun siellä yrittäjä on pyytämässä lainaa eikä yksityishenkilönkään kohdalla

suomessa sisäisesti voisi arvioida että hyvin usein vaihtoehto on joko pörssiyhtiö osakkeet tai kiinteistövarallisuus

nyt voisi lopuksi sanoa että niin kodakin eastman kuin henry ford molemmat tekivät konkurssin ja sikäli kuin olen ymmärtänyt myöhemmin menestyminen oli aika mahtavaa

ehkä mielenkiintoisin tulos tässä loikkasen ja susiluodon tutkimuksessa on se että parhaat kunnat eivät ole samalla lailla poliittisesti johdettuja